jo vuosia nokia ja metsäjätit ja niin edelleen

olisi pitänyt aikanaan pysyä vain vapaakauppasopimuksissa menemättä ottamaan vastuuta mahdottomasta tehtävästä yhteisestä rahapolitiikasta

ovat kuitanneet valtiolta satojen miljoonien avustuksia joiden hyöty on valunut lähes kokonaan ulkomaille ja pörssiyhtiöiden omistajien taskuun

vaikutusten kesto ja laajuus riippuvat siitä onko kehitys puhtaasti markkinaperäistä vai tukeeko valtio sitä ja erityisesti lähtevätkö energiayhtiöt omaehtoisesti toteuttamaan sitä

arvoisa herra puhemies

sillä parannetaan vaihtotasetta miljardeilla se luo tuhansia teollisia työpaikkoja jalostamoihin ja konepajoille ympäri suomen myös vientiprojektien muodossa

teollisen tuotannon tilan ymmärtäminen tästä näkökulmasta auttaa selkeästi tajuamaan ettei eteläisen euroopan mailla ole selviytymiskeinoja jatkossakaan pysyä euroalueen tahdissa ja vaatimuksissa

panostamalla kotimaisiin raaka aineisiin perustuvaan energiantuotantoon synnyttää energia ala lisäarvoa maallemme pitkäjänteisesti ja pysyvästi

käytämme koko ajan väheneviä panoksiamme tukemalla eteläisen euroopan pohjatonta kaivoa korjaten entisiä virheitä luomatta mitään uutta saatikka kestävää pohjaa itselle tai autettaville

luonnonsuojelurikos voitaisiin arvioida törkeäksi jos se on kokonaisuutena arvostellen törkeä ja siinä aiheutetaan vakavaa vaaraa tai vahinkoa eliölajin luonnonalueen tai muun luontoon kuuluvan kohteen säilymiselle siinä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti

valiokunta kuuli useita eri asiantuntijoita ja he ovat katsoneet pakkohaun ja erilaisten sanktioiden herättävän nuorissa vastarintaa ja johtavan jopa monien nuorien jäämiseen te toimiston palvelujen ulkopuolelle

rangaistusasteikko olisi vankeutta vähintään neljä kuukautta enintään neljä vuotta

onkin tärkeätä kuten valiokunta toteaa että velvoitteen vaikutuksista ja sanktioiden vaikuttavuudesta hankitaan tietoa ja järjestelmää harkitaan laajennettavaksi vasta kun on saatu näyttöä hakuvelvoitteen hyödyllisyydestä

samalla nämä mahtimaat varmentavat että kun eteläinen eurooppa irtaantuu eurosta ovat heidän omat pankkinsa vakavaraisia

ympäristön turmeleminen voitaisiin arvioida törkeäksi jos siinä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti

yrityksen lopettamissäännöstön selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen siten että enää ei vaadita myyntivoittolaskelmaa eikä vakuutuksista tai toimitiloista luopumista on hyvä asia

suomella ei ole mitään syytä hyväksyä edes lähtökohtaisesti suunnitelmia liittovaltiosta

keskustelu päättyi

mitään lisärasitteita ei enää tarvita

tuleekin huolehtia siitä että järjestelmä on helppokäyttöinen ja ettei etuus jää sen vuoksi saamatta että henkilö tekee virheitä tai että rekisteröityminen epäonnistuu

jatkossakin on tarjottava mahdollisuus rekisteröityä työttömäksi työnhakijaksi henkilökohtaisen te toimistossa käynnin avulla puhelimitse tai muulla sopivalla tavalla

kun se nyt sitten lähtee kuntakierrokselle niin kysyisin ihan ensimmäiseksi että kun kunnilta tulee kommentteja niin onko niillä kommenteilla mitään merkitystä

senkö jälkeen siis tosiaan tulee vasta se lopullinen esitys niin kuin äsken tuossa kerroitte

voisiko niitä harkita sinne otettavaksi kriteereiksi

meillä onkin uusiutuvia luonnonvaroja joiden ympärille voimme rakentaa kasvua suosimalla kotimaisia energiavaihtoehtoja systemaattisesti ja nostamalla energiaomavaraisuutta reilusti

vaikka yritysten on pärjättävä kovassa kilpailussa tulisi meidän sallia ainakin valtionyhtiöiden osalta myös pienempi voitto jos yhteiskunnan tavoitteet täyttyvät työllistämisen kautta

meidän tulisi enemmän laskea yhteiskunnan kokonaisvaltaisen tilinpidon siis kokonaistaloudellisuuden kautta niin julkiset hankinnat kuin energiaratkaisut sekä infran rakentaminen

jos aina halvin tarjous voittaa on varma ettei kaikki hyöty jää suomeen vaan alihankintaketjussa ulkomaalaisten toimijoiden osuus on merkittävä

harmaan talouden kitkeminen on otettava vakavasti

rehellinen suomalainen yrittäjä ei mitenkään pysty kilpailemaan halpatyövoiman kanssa jota tulvii autolautoilta suomeen tekemään enemmän ja vähemmän laillista työtä

arvoisa herra puhemies

hallitus puuttuu ohjelmassaan moneen parannusta vaativaan ongelmaan

myös pitkäaikaistyöttömien asemaan panostaminen niin aktivoinnin kuin kuntakokeilun kautta on positiivinen seikka kunhan muistetaan se ettei ongelmaa lakaista kuntien kontolle ilman aktiivista seurantaa ja tarvittaessa myös lisäresursointia

globaalit yritykset kotimaasta riippumatta näyttävät toimivan omilla ehdoillaan hakemalla parasta mahdollista voittoa

on toki selvää myös se että huolimatta näistä panostuksista ongelmia jää edelleen jäljelle

kun sinänsä rajallisia resursseja painotetaan jollekin kohderyhmälle käy usein niin että joku toinen sektori jää vähemmälle huomiolle tai puutteelliselle panostamiselle

made in finland merkkiä ei näy

meidän tulisi olla ylpeä omista tuotteistamme ja myydä osaamistamme kirkastaa brändiämme mutta kuinka kirkastat jos tuotteessamme lukee

kun samaan aikaan kannetaan kovinkin paljon huolta suomalaisten työurien pituudesta tai pikemminkin niiden lyhyydestä tähän ikäsyrjintään olisi kiinnitettävä vakavaa huomiota ja ryhdyttävä sanoista tekoihin

varjobudjetissamme esittämämme niin sanottu mestarikisälli malli on eräs keino siirtää hiljaista tietoa eteenpäin auttaa nuoria eteenpäin työelämässä antaa vanhemmille työntekijöille mestareille uusia näkökulmia omaan työhönsä motivaatiota ja samalla se myös lisää yrityksen tietopääomaa

arvoisa puhemies

perussuomalaiset kantavat huolta pitkän aikavälin talouskasvusta

siksi esitämme omassa vaihtoehdossamme panostamista nimenomaan innovatiivisuuteen ja t k toimintaan

muutamia aloja mainitakseni

bioenergia pohjoinen ja arktinen ulottuvuus monine eri mahdollisuuksineen kuten muun muassa kylmäosaaminen kuljetusteknologia kaivosteollisuus ja ympäristöteknologia

pohjoinen ja arktinen ulottuvuus on asia jota ei pidä sotkea pelkästään pohjois suomeen tai arktisille alueille

kouvolassa sijaitsevan upean repoveden kansallispuiston ainoa sisääntuloväylä autolla on tihvetniemenlapinsalmen tie ja se on hiekkapäällysteinen

myös luontomatkai lun kehittäminen puurakentaminen puun muut komponentit joissa kaikkia mahdollisuuksia ei edes vielä tiedetä tai tunneta ovat muutamia sellaisia mahdollisuuksia jotka antavat ainakin itselleni toivoa siihen että suomi tulee pärjäämään globaalissa kilpailussa omilla vahvuuksillaan mutta ei kuten jo totesinkin ilman panostuksia

eikö kansallispuiston käytön kannalta ole ongelmallista että näin merkittävän luontokohteen luokse pääseminen on niinkin vahvasti kiinni yksityisen tienhoitokunnan työstä

ja miten varmistetaan tien kunnossapito jos tienhoitokunnan resurssit eivät enää jatkossa riitä niin tässä kohteessa kuin muidenkaan vastaavissa tilanteissa olevien kohteiden osalta muualla maassa

mutta näillä mennään

hyviä ideoita voi tulla jopa oppositiosta käsin jos niitä halutaan ymmärtää ja toisaalta kaikki mitä hallitus esittää ei aina ole loppuun asti harkittua ja viisasta

ne liittyvät yleensä ajo oikeutta koskeviin seuraamuksiin ja ajokiellon määrääminen toistuvista rikkomuksista on jo nykyisin porrastettu rikkomusten lukumäärän mukaan

keskeisiksi pääperiaatteiksi nousevat jatkossa verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus ikärakenne ja sairastavuus kaksikielisyys vieraskielisyys asukastiheys saaristo ja koulutustausta

tämä sääntely kuuluu liikenne ja viestintäministeriön toimialaan mutta se ei tietenkään poista sitä että me käymme jatkuvasti keskustelua näistäkin asioista liikenneministerin kanssa

sitä onkin syytä toivoa

tuossa kävin liikenne ja viestintäministeriltä varmistamassa että siellä on käynnissä tieliikennelain kokonaisuudistus jossa tätä asiaa tarkastellaan liikennerikkomusten seuraamuksia siis ja om osallistuu tietenkin myös tähän työhön

todetaan nyt sekin että itse uudistusta tai sen tarvetta vastaan minulla ei ole niinkään kritisoitavaa mutta toivoisin hallitukselta edes alkeellista tilanteen tajua ja ymmärrystä siitä että määräänsä enemmän ei lyötäisi lisää kuormaa valtion taholta kunnalle joka on jo tehnyt sen mitä on vaadittu

olemme kuitenkin hallituksen kanssa aivan samaa mieltä siitä että yrittäjyys ja työllisyys kulkevat käsi kädessä

kouvola on ollut etunenässä kuntauudistuksessa ja siitä palkitaan jatkuvasti tällaisilla lisärasitteilla valtion taholta

edustaja essayah joutokäyntiasia

no ehkä ylipäätään tämä mihinkä edustaja parviainen kiinnitti huomiota nämä ammattiautoilijat ja edustaja meri nosti tämän inhimillisen näkökulman